tämä muistetaan kyllä kriisien sattuessa mutta muuten maaseutu tuntuu joillekin keskittämisen apostoleille olevan kirosana

kun esimerkiksi perintövero nousee ja kaikki nämä sukupolvenvaihdokset vaikeutuvat niin kyllä minä tässä sanon että kyllä on todella kummallista politiikkaa

mikä on maaseudun infran tulevaisuus

onko meillä toimivat puhelinyhteydet kriisin aikana onko verkkoturvallisuus

kun aikaisemmin käsittelimme passilakia tai sormijälkitunnistamista niin siinä totesin että orwellin yhteiskunta meillä jo on halusimme sitä tai emme

ja nimenomaan kun me haluamme että yksilön vapaus ja yksilön suoja tässä säilyy niin sen takia tämä tietoturva on tässä erittäin tärkeä asia asiakkaiden kannalta

siellä oli hyvin ristiriitaisiakin mielipiteitä ja sehän johtuu siitä että tämä on niin poikkeuksellisia uusia asia tämä koko sähköisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoituksen laki on niin poikkeuksellisen uusi asia

ajatellaan sitä että pankkiasiat virastoasiat ja muut kaupalliset palvelut todella voidaan pin koodilla kaikki hoitaa mobiililla ja kännykällä nimenomaan

nythän täällä on hyväksytty ajokortin käyttökin euroopan unionin alueen ajokortin käyttö ja tässä tietysti aika rohkeasti uskomme siihen että siellä ovat ne henkilöt kyseessä

toivomme että todellakin tämä systeemi tulee toimimaan ja meidän on oltava valmiita sitten korjaamaan mikäli väärinkäytöksiä sattuu ja esimerkiksi joku toinen henkilö toimii toisen nimissä väärällä identiteetillä

me emme halunneet että ulkomaiset taksifirmat tulevat kuorimaan kermaa päältä vaan että kotimaiset yrittäjät pärjäävät tässä

nyt siis ympyrä on pyörähtänyt ja palaamme takaisin siihen että myös tuolla kuntien syrjäalueilla on taksilupia ja siellä se taksiluvan omistaja sitten tekee sitä liikennettä myös oikeasti

suuret kunnat ja kuntaliitoksista syntyneet suurkunnat ovat aiheuttaneet tarkistuksen tarpeen kenelle ja minne taksiluvat voidaan myöntää

meillä tampereella teisko on tällainen maaseutumainen alue tampereen kyljessä mutta esimerkiksi suur salossa joka muodostuu jopa kymmenestä vanhasta kunnasta sastamalassa akaassa tai suur kouvolassa on juuri tarve että niissä vanhoissakin kuntakeskuksissa on taksiluvat ja toimiva taksiliikenne

taksipalveluverkon kattavuus on heikentynyt

kyläkohtaisten asemapaikkojen merkitys on siinä että taksit sijoittuvat käyttäjän kannalta lyhyen matkan päähän jolloin nämä ajomatkat käyttäjän luokse jäävät kohtuullisiksi

nythän lääninhallitukset loppuvat ne ovat taksialaa kontrolloineet ovat olleet taksimiesten koti tavallaan mutta nyt tulevat sitten nämä elyt jotka tulevat tarkistamaan näitä lupia sitä kelle ne annetaan ja kellä ne pysyvät

liikenne ja viestintävaliokunta on rakentanut kompromissin ja kiitän valiokuntaneuvos perttulaa ja valiokunnan jäseniä erityisesti ed

siellä tuli tietysti erilaisia ajatuksia että kelan kauttahan tulevaisuudessa sairaskyyditkin kontrolloidaan välityskeskukset voivat tätä kontrolloida autoala itse voi valvoa että siellä asemapaikalla varmasti pysyy se taksimies ja yrittäjä kun hänelle on se lupa sinne annettu

minne ja miten uusia työpaikkoja oikeasti luodaan kuka niitä luo missä on yrityksen tuotekehitys ja kansainvälistymisraha

vaikka suurimpien osinkojen verotus koskee vain pienehköä osingonsaajien joukkoa kiristys kohdistuu myös sellaisiin kasvuyrittäjiin joita suomessa tarvittaisiin lisää

muille paitsi palveluammatissa toimineille nostettiin etuasemaan taksinkuljettajina toimineet siis taksirengit joilla on käytännön kokemusta ja jotka voivat luvan saada

hallitusohjelman heikkous on että siitä puuttuvat sellaiset työmarkkinoiden rakennemuutokset joilla lisätään työvoiman kysyntää ja edistetään kilpailukykyistä tuottavuuskehitystä

sen lisäksi me halusimme korostaa todellakin liikenneturvallisuutta tässä myös koska taksirengit ovat ajaneet sitä taksia siellä ja uskon että tämä oli hyvä muutos tuohon lakiin

näiden puuttuessa hallitus ei saavuta asemaansa ja tavoitettaan työllisyydessä vaikka toisaalta meiltä lähtee kyllä työvoimaa eläköitymään koko ajan

politiikan suurimmat väliinputoajat ovat työssä käyvät asuntovelalliset ahkerat lapsiperheet

tämä on kompromissi ja todellakin toivon että tällä me voimme turvata nyt kuitenkin tasa arvoiset palvelut myös kuntien syrjäalueille

sitten totta kai taksinkuljettajien ammattipätevyys täytyy olla kunnollinen ihmiset ovat valmiita maksamaan koulutettujen ihmisten palvelusta ja työstä

asuntolainan korkovähennyksen leikkaaminen rokottaa ja ilmeisesti myös halutaan jonkinlaisia vuokrakasarmeja sitten tilalle

opintotukikaan ei todellisuudessa nouse sillä indeksiin sitominen tapahtuu vasta kolmen vuoden kuluttua kun kiihtyvä inflaatio on kokonaan syönyt viime kaudella tehdyn opintotuen korotuksen

ansio ja perusturvan kytköksen säilyttäminen työttömyysturvassa tarkoittaa käytännössä sitä että kaikkein pienituloisimpien elintason parantamiseen ei taaskaan ole rahoja riittävästi kun ne menevät sinne ansiosidonnaiseen turvaan

maatalous tosiaan on myös heikoilla ja eniten minua mietityttää tämä uusiutuvan energian tukien leikkaaminen kun tuet viime hallituskaudella kuitenkin saatiin kokoomuksen kanssa hyvin vauhtiin

minua huolestuttaa myös tämä ympäristöministeriön rooli haja asutusalueiden rakentaminen miten se tulee toteutumaan ja se muutetaanko koko maaseutu natura puistoksi

siitähän tässä on kysymys

maaseutu ja maakunnat alas kaikki töihin metropoleihin tapaamme nahkurin orsilla niin kuin eräs valtiomies aikoinaan sanoi

on totta että kriisi on nyt tulossa ja se on erittäin vakava vaikka kreikassa tänä päivänä ehkä äänestetäänkin säästöpaketin puolesta ja todella suomikin on velkaantunut maa

täytyy sanoa että eniten minua tässä oikeastaan hämmästyttääkin se ristiriita että on ensin kirjoitettu hallitusohjelma jossa luvataan kaikki nämä kauniit asiat ja sitten kun ne luvut laitetaan siihen perään nehän eivät ollenkaan vastaakaan sitä kaunista liturgiaa

on selvä asia että kuluttamisen verottaminen on aina köyhille ihmisille hankalampi asia

totta kai minusta esimerkiksi palkkatulon yläpäähän olisi voitu puuttua mutta se tuntui teille olevan kynnyskysymys että ei rikkaiden palkansaajien verotuksesta yhtään voida ottaa rahaa

arvoisa puhemies

tähän on oikeastaan hyvä vielä sanoa lopuksi että todellakin tärkeää on kuluttajan kannalta että taksi kun se soitetaan tulee riittävän läheltä

vistbacka tuossa sanoi tämä on se yksi kipukohta tässä millä me valvomme riittävän hyvin että todellakin päivystetään myös hiljaisena aikana siellä syrjäkylällä tai vanhassa kuntakeskuksessa

sen sanoisin vielä näille elyille evästyksenä että ei pidä tällaisena taloudellisesti huonona aikana niitä taksilupia liikaa antaa kuitenkaan vaikka jotkut tietysti valittavat jos ei saa heti taksia kun tilaa etteivät nämä terveet taksiyritykset kaadu liialliseen kilpailuun

tässä mielessä lääninhallituksilla ja tulevaisuudessa elyillä on suuri vastuu

minä ainakin haluan uskoa suomalaiseen hyvään taksiyrittäjään jolle voi vaikka pienen lapsen laittaa menemään sillä kyydillä ja varmistaa sen että se on siellä perillä sitten oikeassa paikassa

pidämme tämän hyvissä kansallisissa käsissä ja niin että alueellinen tasa arvo toteutuu

meillä ei ole aikaa tavata ja hoitaa seniori iässä olevia vanhempiamme koska hoidamme toisia senioreita vanhainkodeissa ja sairaaloissa jotta saisimme palkkaa

mitä työnantaja sanoisi kun menisi kertomaan että vanhempani ovat sairaana joudun hoitamaan heitä tämän päivän enkä pääse töihin

lasten kohdallahan tämä töistä poissaolo on sallittua mutta ei jos kyse on ikäihmisistä

tutkimusten mukaan senioreilla jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi muisti heikentyy nopeammin kuin muilla heillä elämänlaatu heikentyy nopeammin kuin muilla

arvoisa rouva puhemies

mutta tosiasia on kuitenkin se että sipilän hallitus joutuu tekemään maamme tulevaisuuden kannalta hankalia mutta välttämättömiä päätöksiä

olen kuitenkin realisti ja sanon ettei omaishoito voi ainakaan vielä olla subjektiivinen oikeus kuin tietyin kriteerein

sitä paitsi ei se riitä

oheispalvelusopimuksia tarvitaan kuntien ja omaishoitajien välille

viime hallituskaudella taitettuakin indeksiä vielä leikattiin eikä eläketulovähennyksen muutos kompensoinut leikkauksesta kuin osan ja senkin vain osalle eläkeläisistä

intervallihoidoista täytyy sanoa sen verran ihan lähikokemuksesta että ne ovat erittäin hyviä vanhuksille koska siinä pääsee sitten välillä myös omaishoitaja vähän lepäämään ja vanhus pääsee eri ympäristöön mutta pääsee myös takaisin siihen tuttuun kotiinsa

nyt valitettavasti joudutaan jäädyttämään kansaneläkeindeksiin ja kuluttajahintaindeksiin sidotut korotukset ja tätä jos vain varaa on jossain vaiheessa pitäisi korjata

takuueläkettä nostetaan se on hyvä asia mutta tähän korotukseen tulisi liittää ainakin vastaava kansaneläkkeen korotus koska muussa tapauksessa ne pientä työeläkettä saavat joiden eläketurvasta osa on kansaneläkettä jäävät ilman korotusta

olisin sillä kannalla että ainakin osittain olisi palattava tähän korvamerkintään valtion päässä jos kunnista ei löydy riittävää vastuuta resurssipulassa ja riisutaan näitä palveluita

säästölistaan sisältyy myös eläkeläisten asumistuen muuntaminen yleiseksi asumistueksi jolloin osalla tuki kyllä nousee mutta suurimmalla osalla ei vaan päinvastoin laskee

meidän pitää ottaa nyt tosissamme vanhustenhoidon haasteet ja tuntea moraalinen vastuumme niin valtion kuin kuntien tasolla

sitä kysyinkin liikenneministeriltä että toivottavasti se väylärahasto jossain vaiheessa saadaan henkilöltä joka on onnistunut keräyksissä aika hyvin omassa aikaisemmassa toiminnassaan

kustannus kompensoidaan kotimaiselle ammattiliikenteelle ja toivottavasti se sitten kompensoidaan todellakin ettei siitä jää osa jonnekin sinne byrokratian rattaisiin